talousvaliokunta korostaa että finanssivalvonnan tulee seurata tiiviisti finanssisektorin tilaa ja puuttua ajoissa havaitsemiinsa ongelmiin

on päädytty tulokseen että vaikka kokonaisenergiankulutus saataisiin pysäytettyä ja käännettyä jopa laskuun tulee yhteiskunnan sähköistyminen merkitsemään sähkönkäytön suhteellisen osuuden kasvua koko energiankulutuksessa

rahoitusjärjestelmän vakaa toimivuus on välttämätöntä

itä timor kunnallisten vaalitkin viihdyttävää sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnallishallinnossa

toisin sanoen ilmasto ja muut tekijät vaikuttavat siihen että suomalaisen torin rinnalle on tullut kauppakeskus joka on yhteisöllisestikin merkittävä jossa myös jokaisen menestyvän poliittisen puolueen pitää silloin tällöin esiintyä joten tästä on lähdetty

talousvaliokunnassa on tuotu esille se että evaluoinnilta edellytetään läpinäkyvyyttä ja riippumattomuutta ja että arvioinnin tulee antaa pohjaa sitran tulevan toiminnan suuntaamiselle ja tehokkaampien toimintatapojen käyttöönotolle ottaen huomioon innovaatiojärjestelmämme muut toimijat

virenin mukaan mahdolliset lisäkustannukset olisivat vain hyvä asia koska korkeammat kustannukset johtaisivat marginaalisesti korkeimpiin korkoihin ja siten alhaisempaan velkaantumiseen

niin kauan kuin siitä on puhuttu lopputulos on kuitenkin edelleen sellainen että niiden ihmisten jotka ovat tehneet pääasiassa työuransa ruotsissa verotus ei ole oikeudenmukainen

tämä on sellainen asia jota talousvaliokunnassa on jonkun verran jouduttu finanssivalvonnan osalta patistamaan esimerkiksi kysymys siitä kuinka paljon suomessa on vakuudettomia luottoja

miksi se on jätetty täältä pois tekemään juuri sen aukon jossa hinnat nousevat ja kuluttajan etuja poljetaan

teollisuus käytti viime vuonna sähköstä puolet

toinen asia joka liittyy myös eduskunnan työhön on euroopan unionin lainsäädännön tuleminen toiseksi suomen lainsäädännöksi ja sen asian seuraaminen

kauppakeskuksissahan joita omistavat usein myös ulkomaalaiset bisnestahot on se haasteellinen tilanne millä tavoin pienyrittäjän asema siinä kauppakeskuksessa tulee säädellyksi

tsekki ystävyysryhmän puheenjohtajana voin todeta että tämä on järjestetty juuri tällä tavoin ja haluan omasta ja ystävyysryhmän puolesta toivottaa teidät tervetulleiksi

lisäksi vältyttäisiin maiden rajojen yli meneviltä finanssikriiseiltä

viennin kilpailukyvyn turvaamisessa on otettava huomioon että suomi on suhteellisen kaukana päämarkkina alueista pääasiassa merikuljetusten varassa

onko oikeuskanslerinvirastossa riittävästi resursseja siihen että ne kaikki hallituksen esitykset jotka tänne tulevat käydään läpi sillä tavoin että ne virheet mitä nyt on täällä tapahtunut ja korjattu eivät toistuisi

tämä tietysti on asia jota on seurattava koska tapahtumat ovat osoittaneet että niin suurta yritystä ei olekaan etteikö se voisi käytännössä mennä konkurssiin jos sellainen tilanne tulee niin kuin yhdysvalloissa valitettavasti vuosi sitten tuli

professori timo korkeamäki taas puuttui asiaan siitä näkökulmasta mikä on säätelyn merkitys ja oli enemmänkin sitä mieltä että nyt euroopan unioninkin esittämät ja jo osittain suomessakin eduskunnan hyväksymät uudet säännökset sitovat liiaksi ja että kapitalismiin kuuluu se että ajoittain tulee kriisejä ja niitä kriisejä ei voi estää ja sillä on myös sitten hänen mukaansa oma positiivinen merkityksensä

hallitus ja kaupan järjestöt omalta osaltaan pyrkivät tähän saamaan heikompaa osapuolta suojaavan ratkaisun johon kohtuullistamisen osalta jo nykyisin kaupan suojaa koskevat säännökset ja oikeustoimilaki antavat mahdollisuuden

sen takia palkansaajajärjestöillä pitää olla oikeus näissä neuvotteluissa tuoda esille se kanta mikä on palkansaajan etu

tämä tilintarkastus

sähkön tarvetta lisää myös pyrkimys päästä tuontiriippuvuudesta ja tarve korvata vanhentuva kapasiteetti uusilla moderneilla laitoksilla

sitran toiminnan pitkäaikaiseen tarkastustoimintaan osallistunut johtaja tarmo lemola toteaa tässä asiantuntijalausunnossaan että olisi epäreilua luonnehtia sitraa sekatavarakaupaksi mutta kyllä sillä on vielä matkaa fokusoituneeksi korkeatasoiseksi merkkitavarakaupaksi

ymmärrän hyvin että tämä on verrattain vaativaa mutta kuitenkin kun lisää on tulossa ja vielä vaikeampia tähän pitäisi myös oikeuskanslerinvirastossa varautua

sitä ei auta yhtään se että te jälkeenpäin rupeatte neuvottelemaan näitten järjestöjen kanssa ja tässä suhteessa olisin kysynyt millä tavoin nyt sitten tässä asiassa tullaan ratkaisemaan elinaikakerroin joka heikentää erityisesti eläkeläisten asemaa millä tavoin tämä takuueläke tullaan käytännössä toteuttamaan

sitten eräänä tärkeänä asiana tässä on tuotu esille pankkimaksut

viime eduskuntahan ed

valiokunta pitää saadun selvityksen perusteella valtioneuvoston periaatepäätökseen liittyviä kokonaiskapasiteetin lisäysarvioita perusteltuina

gustafssonin lakialoitteen pohjalta päätti muuttaa asianomaista lakia sillä tavoin että vielä tiukempi olisi se säännös jolla seurattaisiin silloin erityisesti silmätikkuina olleita tiskeiltä tapahtuvia pankkipalvelumaksuja

arvoisa puhemies

perusvoiman kokonaistarvetta on kahden suuren ydinvoimalan verran vaikka ehdottoman välttämättömät uusiutuvan energian lisäystavoitteet sekä energiatehokkuus ja energiansäästön suunnitelmat toteutetaan

tähän tilanteeseen on osittain vaikuttanut sekin että jotta vallitseva hankintatilanne säilyy on kannattanut senkin vuoksi jo valittaa ettei se valittu kilpailija tule sitten tämä yrityksen tilalle

toisin sanoen nekin jotka ovat sitran tarkastustoiminnassa olleet pitkään mukana näkevät että nyt on tässä uuden etsimisen paikka

mutta pankeissahan on kymmeniä muita maksuja jotka ovat monesti paljon arvokkaampia esimerkiksi lainanhoitoon tai lainan ottamiseen liittyviä maksuja ja verkkopalvelutkin ja pankkiautomaatit ovat jo tulleet entistä enemmän maksullisiksi

kun tämä tulee joka tapauksessa merkitsemään uutta niin talousvaliokunta lähti tässä mietinnössä siitä että henkilöstön turvallisuuteen lasten päivähoitoon joka tarkoittaa myös vuorokautista hoitoa työmatkaliikenteeseen eli näihin henkilöstölle tärkeisiin asioihin tulee hallituksen ei ainoastaan kiinnittää huomiota vaan myös ryhtyä toimenpiteisiin ja että ensimmäisen työntekijän palkkaus ja myöskin yksityisyrittäjän lomaoikeuden selvittäminen otettaisiin tarkastelun kohteeksi

suomessa kuitenkin pitäisi nämä valitusasiat ovat ne näitä tai muita järjestää sillä tavoin että valitukset tarvittaessa käsitellään vähän noin niin kuin odottaessa eikä niin että lähdetään siitä että valituksia pitää rajoittaa

vakuudet voisivat olla esimerkiksi sitä että jos me panemme rahaa irlantilaisiin pankkeihin silloin sinun pitää saada sen pankin osakkeita itsellesi eli suomen kansalle

kyllä minusta nyt pitäisi olla näissä asioissa edes asiallinen

tässä keskustelussa on tullut esille yleisradiovero ja sen käytännön toteutus ja sitäkin pidän erittäin tarkoituksenmukaisena

tämä on se yksi mahdollisuus tässä

kun kerroin on miljoonissa tai sadoissa miljoonissa vuositasolla niin silloin ymmärtää kuinka paljon siitä nolla pilkku jotain tai yhdestä eurosta käytännössä tulee ja pankit ovat päättäneet tämän ottaa myös omaksi tavakseen rahoittaa

se oli tällainen näkyvin toimenpide

tässäkin on kysymys juristien määrästä ja toisaalta sitten on kysymys vaikeissa asioissa myös siitä kuinka paljon joudutaan lausuntoja pyytämään koska esimerkiksi tämä laadun arvioiminen markkinaoikeudessa on haastava asia

mutta me tarvitsemme myös tänään nokian yhtiökokouksen päivänä suuria sysäyksiä sen suhteen että me saamme tätä suomalaista elinkeinoelämää ja innovaatioita liikkeelle ja silloin tarvitaan näitä isoja ratkaisuja

korostaisin sitä että yleisradion merkitys esimerkiksi työllistäjänä tämän alan toimijoitten työllistäjänä pieniä yrityksiä jotka toimivat tv ja radioalalla tai kulttuurin piirissä niin se on yleisradion merkitys on tavattoman tärkeä ja siinäkin mielessä tämä rahoitusjärjestelmä on onnistunut

rajamäki on sekä teidän kanssanne että myös sitten ministeri pekkarisen kanssa koettanut saada aikaan sen että jotain tapahtuisi näiden varkauden tehtaitten ja muittenkin tehtaitten osalta jotta suomalainen metsäteollisuus ja paperiteollisuus voisivat täällä vielä olla

olisi tavattoman tärkeätä nyt että suomi joka pyrkii ykn turvaneuvoston jäseneksi olisi aktiivinen tällaisissa globaaleissa kysymyksissä

me itse hoidimme kaiken ilman mitään euroopan unionia tai euroopan keskuspankkia

kuten valiokunnan mietinnöstä ilmenee suomessa asuntolainojen korot ovat euroopan unionin alueen alhaisimmat

tämä oikeudenmukaisuuden tunne on suomen kansassa ja sen takia tässä pitää olla erittäin tarkkana koska nyt on irlanti portugali espanja

tässä asiantuntijalausunnossa todetaan että tutkitaan ja selvitetään vain sitä mitä erikoisasian tuntija osaa eikä sitä mitä suomi tarvitsee

kyllä tästä on tehtävissä neuvottelujen pohjaksi malli

mutta joka tapauksessa talousvaliokunta nyt esittää sitä että markkinaoikeudessa vireillä olevan valituksen käsittely saisi pääsääntöisesti kestää enintään kuusi kuukautta että tulisi jonkinlainen takaraja sille miten pääsääntöisesti tulisi menetellä

isona ratkaisuna pitäisin esimerkiksi sitä jota on monelta muultakin taholta esitetty että me rakentaisimme pietarista suomeen moottoritien ihan samalla tavoin kuin oikorata

perusvoiman lisäystarve voidaan teoriassa kattaa joko lisäämällä vesi tuuli tai ydinvoimaa taikka hiililauhteen tai sähkön ja lämmön yhteistuotantoa chptä

onko se sitten hyvä asia tai huono asia pitemmän päälle joka tapauksessa talousvaliokunta tässä mietinnössä toteaa että nykyisessä tilanteessa asuntojen ostajat ovat alttiita korko ja hintariskeille

samaten tämä fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen on yksi iso ratkaisu jossa suomalaiset alihankkijat saavat töitä ja samaten laivanrakennus ja monet muut tällaiset asiat

koska tavoitteena on sähkön tuontiriippuvuuden poistaminen ei tilannetta voida ratkaista sähköntuontia lisäämällä

miksi valtio yhdessä kansaneläkelaitoksen kanssa ei ottaisi sitä osuutta mikä suomelle kuuluu

mutta täällä ovat sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja sitran hallintoneuvostosta niin että varmaan tähänkin saamme keskustelussa vastauksia

näinhän ei ole kuitenkaan käytännössä käynyt koska saksalaisetkin haluavat nähdä aurinkoa ja lämpimiä ilmoja

myös harmaan talouden näkökulmasta tämä olisi erittäin tärkeä asia samoin maailmantalouden vakauden näkökulmasta ja siksi että samalla kehitetään näitä järjestelmiä joissa pystyttäisiin paremmin valvomaan sitä mitä meidän rahoillemme tapahtuu

on siis kaksi valtiota joissa vienti ei toimi

sitten toteaisin tällaisista tärkeistä asioista muun muassa sen että ympäristönäkökohdat tulisi hankinnoissa ottaa huomioon

eikä sähköntuonti esimerkiksi venäjältä tulevaisuudessa olisi varmaa venäjän omat tarpeet huomioon ottaen eikä ainakaan halvalla

tässä mielessä kysyn teiltä ministeri häkämies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tietysti voidaan arvostella myös hallitusta että vientiin ei ole panostettu mutta suomalaisilla yrityksillä suomalaisten yritysten toimitusjohtajilla hallituksilla kuten viime viikolla talouselämässä oli on sellainen hyvä veli kerho meillä on kivaa

mehän olemme nyt lainsäädäntötehtaassa eli suomen eduskunnassa joka tekee lakeja myös kansaneläkelaitokselle ja sosiaaliturvassa ne ovat erittäin monimutkaisia

tärkeätähän on juuri tässä hankinnassa se millä tavoin hankintailmoitus laaditaan

kyllä nyt pitäisi tehdä jotain muutakin koska tämähän on järjestettävä niin että elinkeinoministeriö ottaa sen hoitaakseen niin että järjestätte neuvottelun näitten yhtiöitten kanssa jotka ovat näissä mukana

tämähän on myyjän asia kenelle hän myy mutta näköjään se raha on sellainen joka rakkauden ohella sokaisee ihmisiä niin että kaikki muut näkökulmat siinä unohtuvat

tässä suhteessa toivoisi että hallitus nyt etsisi yhteistyökumppaneita ottaisi euroopan unionin siihen mukaan ja samaten sitten ykssa ottaisi mukaan näitä valtioita joiden kanssa päästäisiin eteenpäin ja vahvistaisi suomen ehdokkuutta ykn turvaneuvostoon

tämähän on todella tärkeä asia ja on valitettavaa että tällaisia virheitä on päässyt syntymään

tämä on kunnissa se vaikea tehtävä mutta vaikeampiakin tehtäviä suomessa on ollut kuin hankintailmoituksen laatiminen ja siihen tulee ihmisiä oikealla tavalla kouluttaa

se on monesti kohtuutonta miten kansaneläkelaitoksen virkailijat joutuvat näitä lakeja soveltamaan ja lopputulos voi sitten myös olla asiakkaan kannalta huono

toinen ponsi on tässä se että hallitus varaa riittävät määrärahat haja asutusalueen kyläkaupan investointitukeen

nämä finanssivalvonnan suositukset eivät ole käytännössä toteutuneet sillä tavoin kuin olisi toivottu

sinne valitaan porukka jolla on kivaa keskenään

ilmastotavoitteiden täyttämiseksi hiililauhteen tuotannosta halutaan perusvoimana päästä kokonaan eroon mutta varavoimana hiililauhdetta tarvitaan edelleen

se on yksi osoitus siitä että meillä kansalaisten toimeentulo on heikoissa kantimissa jos se viimeinen osa eli tämä perustoimeentulotuki on se jonka osalta nyt tässä loppuvuodesta tarvitaan parannuksia

kun tämä on ollut perustuslakivaliokunnassakin käsiteltävänä jonka tehtävänä on muun muassa ministereitten osalta tätä vastuukysymystä tarkastella niin olisi tietysti tässä asiassa toivonut että asioista varsinaisesti vastaava ministeri rahoitusmarkkinaosastohan valtiovarainministeriössä kuuluu ministeri häkämiehelle olisi ollut paikalla täällä koska nythän tässä helposti tulee sellainen kuva että esityksen antanut ja täällä istuva valtiovarainministeri on tämän asian valmistelun vastuuhenkilö mutta näinhän kai käytännössä ei ole

tilanne on tämä vaikka eduskunta viime kaudella edellytti että se ei ole tämä ja tämä on nyt yksi pankkivaltuuston tärkeistä asioista

pelisäännöt ovat tietysti varmasti paikallaan mutta samalla pitää muistaa kuinka paljon meillä varallisuutta pakenee koko ajan ulkomaille

näihin asioihin toivoisin että valtuutetut kiinnittäisivät huomiota ja että heidän kertomuksessaan tämä kävisi myös ilmi mitä he vuoden aikana ovat tehneet

sähkö tulee entistä kalliimmaksi sen takia että tämä näköjään talvesta ja syksystä toiseen laiminlyödään

siihen liittyy myös sitten se onko hankinnalla esimerkiksi innovatiivista merkitystä

arvoisa puhemies

tuulivoiman massiivinen lisääminen olisi nykyteknologian puitteissa yhteiskunnalle erittäin kallista

tässä mielessä olisi tärkeätä että nämä seikat tulisivat myös käytännössä esille koska suomen vienti on se jolla me saamme rahaa valtiontalouteen ja kuntien talouteen

suomalaisten varoin tehdään erilaisiin kiinteistöihin ympäri maailmaa yrityksiä mutta sitten myös muutoin tätä rahaa pörssin kautta hupenee joten tässä suhteessa kaikkiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota

silloin edellytettiin sitä että jokaisessa kertomuksessa tämä asia tuodaan esille ja sitä seurataan ja tämä on nimenomaan nyt pankkivaltuuston mutta viime kädessä aina tämän eduskunnan täysistuntosalin asia miten nämä asiat suomessa käytännössä ovat

tämä on valiokunnan enemmistön kanta ja tähän liittyy vastalause jossa esitetään tätä valiokunnan mietintöön liittyvää lainsäädäntöä hylättäväksi

kaiken kaikkiaan ennen viime eduskuntavaaleja sosialidemokraatit esittivät sitä että meillä sosiaali ja terveyspuolelle tarvitaan huomattavasti enemmän rahaa kuin silloin vaalit käytännössä voittaneet keskusta ja kokoomus esittivät

luottoluokittajat ovat pääasiassa yhdysvaltalaisia yhtiöitä

tällöin tuli juuri se tilanne mitä nyt tässä sote uudistuksessa koetetaan paikata kun on syntynyt tätä eriarvoisuutta jota lääkintöhallitus ja sosiaalihallitus koettivat pitää yllä

mutta jos koko ajan hankintaan vain samaa palvelua samaa tavaraa jossa ei ole minkäänlaista uutta innovaatiota on täysin selvää ettei suurempien eikä pienempienkään yritysten kannata tällaista tehdä

toisin sanoen yhdysvalloissa arvioidaan se miten euroopassa menee on se sitten kreikan taloutta tai suomen taloutta tai euroopan unionin taloutta yleensäkin

nämä väylät eivät ole käytännössä riittävän suuria

tämä automaattinen korvausjärjestelmä ei ole riittävä niin että se laittaisi nämä yhtiöt toimimaan sillä tavoin että tämä ei tulisi näille ihmisille kohtalokkaaksi

haluan kiinnittää tähän huomiota sen takia että meillä on suomen pankki jossa on samantyyppinen tilanne yleisradio jossa on samantyyppinen tilanne alko jossa on samantyyppinen tilanne

nyt pikkuhiljaa lisäbudjetti lisäbudjetilta tätä huonoa tälle vuodelle tehtyä budjettia on parannettu vaikka perustuslain mukaan pitäisi budjetti tehdä sillä tavoin että siinä on otettu huomioon kaikki seuraavan vuoden menot

tämä mietintö on valiokunnan enemmistön mielestä tässä vaiheessa perusteltu esitys ja sen takia valiokunta esittää näitä säännöksiä hyväksyttäväksi sillä tavoin kuin ne tästä mietinnöstä ilmenevät

erityisesti lämmitykseen liittyvät energiatehokkuustoimenpiteet huomioon ottaen talousvaliokunta ei pidä tätä vaihtoehtoa realistisena

kuten tästä mietinnöstä ilmenee euroopan unionissa on pohdittu ja mekin pohdimme sitä pitäisikö euroopassa olla oma luokituslaitos joka tekisi tätä työtä itse niin että emme olisi näissä asioissa yhdysvaltojen armoilla jos niin voidaan sanoa kun kuitenkin esimerkiksi kreikan tapauksessakin luottoluokituslaitokset tekivät ennen kreikan tilannetta omia arvioitaan että kreikan taloudellinen tilanne on sellainen että se ei selviä näistä lainoistaan jolloin sitten lopputulos oli se että lainojen korot nousivat kun kreikka oli ottamassa uutta lainotusta

tästä käytiin valtiovarainvaliokunnassa keskustelua koska kirje oli osoitettu sillä tavoin että se oli osoitettu pelkästään valtio varainministeri jutta urpilaiselle ja kuitenkin käytännössä tämä asia kuuluu ministeri häkämiehelle

mutta kuitenkin tämä karkasi käsistä

kyllä ne kertomukset ovat minusta sisältörikkaampia kuin mihinkä nyt on vuosien mittaan päästy kansaneläkelaitoksen valtuutettujen osalta ja sen takia kiinnitän tähän huomiota

myös sdpn vastalauseesta löydätte tämän

jäljelle jää ydinvoima jonka ilmastovaikutukset ovat positiiviset ja joka on tuotantokustannuksiltaan ja toimitusvarmuudeltaan erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto

talousvaliokunta katsoo että hankintalaki toimii suhteellisen hyvin silloin kun kyseessä ovat suuret hankintayksiköt suuret hankintaerät ja suurehkot yritykset

mutta kyllä nimenomaan oli kysymys siitä että me vaadimme silloin myös pankkiveroa ja sen kirjaamisen te saitte sinne